lapsi ei voi odottaa hänen tulevaisuutensa tehdään tänään

ministeri guzenina richardson luki sujuvasti nuo muutamat rivit tuosta omaishoidon tuki kappaleesta hallitusohjelmasta mutta täällä ei ole kyllä minkäänlaista konkretiaa siitä miten nämä vapaapäivien pitomahdollisuudet järjestetään koska me tiedämme että intervallihoitopaikkoja on aivan riittämättömästi samoin kotilomitusta

monet dementoituneitten läheiset eivät halua viedä läheisiään laitokseen koska se ei ole heille hyväksi heidän dementoitumisensa vuoksi heidän elämänsä järkkyy

arvoisa herra puhemies

tämä lyö korville hallituksen terveyspolitiikan keskeisintä tavoitetta joka on hallitusohjelmankin mukaan väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen

yksityisiä terveyspalveluita ei ole suurten kaupunkien ja taajamien ulkopuolella juurikaan

arvoisa puhemies

setelin käyttöön ottavat kunnat tulisi velvoittaa käymään tarjouskilpailu yksityisten yksikköjen kesken edullisimpien ja laadukkaimpien palvelujen tuottajiksi jotta voitaisiin valita tuottajiksi edullisimmat ja laadukkaimmat tuottajat

en oikein ymmärrä perusteluja kun puhutaan toiveesta perustaa palkka armeija suomeen

kun verrataan palkka armeijan sotilasta suomalaisen järjestelmän kouluttamaan sotilaaseen esimerkiksi kriisialueella vaikkapa sellaisessa maassa kuin afganistan jossa olen saanut käydä ero näitten sotilaitten välillä näkyy kyllä erittäin selvästi

kansalaisaloitteet vaativat mielestäni aina perusteellisen käsittelyn ja huomaan että tässä erittäin tärkeässä aloitteessa käsittely on ollut erittäin perusteellista

mikäli käy näin kuin ennustan seteli toimii lähinnä kunnan maksamana elinkeinotukena yksityisille palvelujen tuottajille

me uskomme kyllä kuntiin ja me uskomme erityisesti kuntien väliseen yhteistyöhön ja se tässä nyt on se ratkaiseva ero meidän paras hankkeen ja tämän teidän silmät kiiluen ajamanne suurkuntahankkeen välillä

suomalainen sotilas maailmalla on erittäin hyvin koulutettu myös peruskoulutettu

haluan kysyä

ettekö te ministeri kiuru luota ollenkaan suurimpaan osaan ammatillisen koulutuksen järjestäjistä koulutusta järjestävien ja sitä antavien kykyyn ylipäätään hoitaa asioita siellä kentällä

kaikki varteenotettavat asiantuntijat suomessa ovat erittäin yksimielisiä siitä että näillä sote linjauksilla perusterveydenhuolto ei vahvistu eikä sosiaalipalveluista ylipäätään puhuta yhtään mitään

mutta päihdepolitiikka ja erityisesti päihdeongelmien hoito ja ehkäisy samoin kuin alkoholin kokonaiskulutus ovat yhteydessä rattijuopumukseen ja tietenkin nuorten hoitoonohjaus on äärettömän tärkeätä

kansliapäällikkö lehikoinen viittaa helsingin sanomissa siihen että koulutuksen saatavuutta ei voida ohjata euron voimalla ikään kuin hallituksen esityksessä oltaisiin takaamassa riittävää koulutuksen saatavuutta ja sen järjestäjät olisivat vaarantamassa sitä

tulette näkemään jos tämä idioottimainen ratkaisu menee läpi

olin ensin vähän pettynyt tähän että näitä promillerajoja ei laskettu mutta kun luen sitten huolellisesti nämä valiokunnan lausumaehdotukset joita on kuusi kappaletta niin huomaan että yhdessä näistä eduskunta edellyttää että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä

hyvin toimivia sote palveluratkaisuja joudutaan purkamaan eikä yhtään uutta lääkäriä tai sosiaalityöntekijää tule julkiselle sektorille eikä yhtään enempää rahaa palveluiden järjestämiseksi

seudullisen ammatillisen koulutuksen järjestäjien yksi perustehtävistä sen te tiedätte on taata koulutuksen tasa arvo ja saatavuus omilla alueillaan ja okm tekee omassa esityksessään aivan päinvastoin

ja keski suomessa ei torpparikuntamallia kannata muut kuin jyväskylä ja senkin valtuustossa lähinnä kokoomuslaiset ja sosialidemokraatit ja muutama vihreä

selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomioita kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis ja enimmäisrangaistuksiin

että ihan tältä pohjalta

ilmasto ja energiapolitiikalla vaikutetaan ratkaisevasti myös tulevaisuuden elintarvikemarkkinoihin

arvoisa puhemies

kun nämä lausumat otetaan huomioon ja luetaan huolellisesti koko tämä lakivaliokunnan mietintö niin minusta tämä kyllä vastaa tämän kansalaisaloitteen vaatimuksia ja sen esityksiä ja se on itse asiassa kyllä tuon aloitteen hengen mukainen

elintarvikemarkkinat tulevat kiristymään entisestään sillä ilmaston lämpeneminen kuten tunnettua uhkaa köyhien maiden ruuantuotantoa

minä haluan että ministerit ottavat tähän nyt kumpikin kantaa

minä tietenkin toivon että nyt sitten nämä lausumat myös otetaan vakavasti ja ihan oikeasti lähdetään parantamaan tässä mielessä tätä meidän alkoholipolitiikkaamme ja otetaan tosiaan se iso kuva koko ajan huomioon että hoitoonohjaus ja ennaltaehkäisy varhaiset toimet alkoholin käytön vähentämisessä ovat myös erittäin tärkeitä

eli samalla kun ponnistelemme ilmaston lämpenemistä vastaan meidän on kehityspolitiikallamme oltava paljon vahvemmin varmistamassa kehitysmaiden omaa ruuantuotantoa pitkällä tähtäimellä

olen itse ottanut tänne vastaan delegaatioita perhetyöntekijöitä ja muita jotka kertovat että koska kunnat eivät pysty tarjoamaan enää näitä palveluita niin esimerkiksi kirkon perheneuvonta on aivan tupella

nämä vanhemmat ovat uupuneita

yksi pahimmista mielenterveysongelmaisten nuorten hoitoonpääsyn ongelmista aiheutuu siitä että sairaanhoitopiirit määrittelevät edelleen nuoruuden kymmenellä eri tavalla

kysynkin ministeri risikko koska stmssä aiotte yhtenäistää nämä nuorten ikärajat niin että hoitotakuu myös tällä puolella toteutuu

tilannehan on aivan kestämätön kunnissa näitten velvoitteiden hoitamisen ja resurssien kohdentumisen osalta

kiireiset huostaanotot lisääntyvät perheiden pahoinvointi lisääntyy

nythän pitäisi nimenomaan olla paukkuja laittaa koko peruspalvelujärjestelmään varhaisen tuen palveluihin äitiysneuvolasta varhaiskasvatuksesta oppilashuollon resursseihin ja niin edelleen

jos me haluamme tämän syrjäytymiskierteen ja pahoinvoinnin kierteen katkaista niin nyt kannattaisi todella satsata näitten peruspalveluitten parantamiseen mutta hallituksen toimet kertovat kyllä ihan muusta

kiitos arvoisa puhemies

he sanoivat että tämä on täysin järjetön

tässä puhutaan kokonaisharkinnasta ja kukaan ei tiedä mitä se teidän kokonaisharkintanne on ja nämä kriteerit ovat jääneet hyvin hämärän peittoon minä nyt referoin sitä mitä minä kuulin siellä kentällä

jos tällä yritetään ohjata koulutusta työvoimatarpeen mukaan niin pyydettiin sanomaan että ei ole mahdollista pakottaa nuoria sellaiseen koulutukseen joka heitä ei kiinnosta

perheiden toimeentuloerot ovat kasvaneet ja lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt se on taivahan tosi

pienikin tulonmenetys on monelle perheelle katastrofi

lapsilisän leikkaukset syventävät perheiden ahdinkoa

työtöntä lapsiperhettä kuritetaan kolmea kautta

siksi me emme kannata sitä että tämä kallis operaatio ei mitenkään takaa räätälöityä apua ja tukea juuri niille nuorille jotka ovat vaarassa syrjäytyä

he eivät ole koskaan päässeet elämän syrjään kiinni

miten näiden nuorten motivaatio automaattisesti kasvaa sillä että lätkäistään yksi lisävuosi kun sitä motivaatiota ei oppimisvaikeuksien ja monenlaisten muitten vaikeuksien vuoksi ole ollut sitä ennenkään

niinkin törkeä rikos kuin lapseen kohdistunut seksuaalirikos ei ainakaan tähän saakka ole jäänyt tekijän rikosrekisteriin kovin pitkäksi aikaa näkyviin jos hän ei ole muutaman vuoden sisällä tuosta rikoksesta sortunut mihin tahansa uuteen rikokseen

nyt ollaan siinä tilanteessa että me emme yllä tuossa rahoituksessa edes oecd maiden keskiarvoon saatikka muiden pohjoismaitten tasolle

olenko minä tipahtanut kärryiltä vai onko tämä asia edelleenkin näin että rikosrekisteristä pyyhkiytyy muutaman vuoden sisällä pois tällainenkin törkeä rikos kuin lapseen kohdistunut seksuaalirikos

kysyisin nyt ihan suoraan miten tuo tulossa oleva de minimis sääntö aiotaan kiertää tai mitä sen tilalle otetaan tai miten sitä sovelletaan käytännössä kun se aivan selvästi kohtelee erikokoisia erilaisia kolmannen sektorin työllistäjiä tässä maassa eri tavalla

ei voi olla niin että jos on onnistunut työllistämään tähän saakka reilut sata työntekijää niin sama yritys voi työllistää viisi

se on aika pian kuitenkin tulossa tänne saliin

arvoisa herra puhemies

hallitus suosii tällä esityksellä hyvätuloisia perheitä joilla on mahdollisuus valita ja kurittaa pienituloisia joihin tämä leikkaus kolahtaa selvästi kipeimmin

miten käy yhden huoltajan perheiden joita nyt on meidän perheistä jo parikymmentä prosenttia ja entä miten käy yrittäjäperheiden siis nais ja miesyrittäjäperheiden

ei heilläkään ole välttämättä valinnanmahdollisuuksia tilanteessa siinä mielessä jos nyt päätetään että tämä kotihoidon tuki on pakko jakaa puoliksi niin kuin hallitus esittää

perheet ovat tänä päivänä myös erittäin paljon monimuotoisempia kuin ennen ja siksi juuri tämä joustava kotihoidon tuki malli on ollut erittäin hyvä

lapsia todella halutaan hoitaa kotona keskimäärin tuo kaksi vuotta ja näin useimmat vanhemmat nyt tekevätkin

totta on sekin että erittäin monet psykologit ja asiantuntijat pitävät tätä vanhempien valintaa lapsen kehityksen kannalta parhaana vaihtoehtona että aivan pienenä voisi lasta hoitaa kotona

päivähoidossa ei ole tällä hetkellä todellakaan sellaisia ryhmiä pieniä kodinomaisia joihin aivan pieniä lapsia haluttaisiin viedä

päiväkotiryhmät ovat valitettavasti nykyään isompia kuin ennen ja kyllä me kaikki tiedämme senkin että pätevästä päivähoitohenkilöstöstä on pulaa sijaisia ei saa ottaa

yksinhuoltajat erityisesti nuoret yksinhuoltajat joutuvat työelämän murroksessa liian usein valitsemaan joko hoivaköyhyyden taikka työn pätkät iltaisin öisin ja viikonloppuisin

ehdotankin kokeilua jossa laskettaisiin reilusti kuinka paljon enemmän kotihoitoa voitaisiin tukea kaupungissa x ilman että kokonaiskustannukset nousisivat ja esimerkiksi yksinhuoltajat voisivat halutessaan valita lastensa hoitamisen kotona silloin kun lapset ovat pieniä eikä työtä järkeviin vuorokaudenaikoihin ole tarjolla

joustavat työajat nousivat väestöliiton perhebarometrin kyselyssä yhdeksi tärkeimmistä perhepoliittista toimenpiteistä joita työssäkäyvät suomalaiset toivovat

hollannissa on erittäin tavallista että toinen vanhempi tai jopa kumpikin vanhemmista on osa aikatyössä silloin kun lapset ovat aivan pieniä

hallitus perustelee kotihoidon tuen leikkausta säästöillä tasa arvolla ja työn tarjonnalla mutta kyllä tässä nyt tänäänkin on osoitettu moneen kertaan että nämä perustelut ovat hiekalle rakennettuja ja ne ovat kestämättömiä

meillä käytetään erittäin vähän tätä osa aikatyön mahdollisuutta koska asuminen on niin kallista

minä nyt vähän ihmettelen miksi te ette ole korjanneet näitä kaikkein olennaisimpia asioita sitä kautta koska ongelma ei myöskään ole se työn tarjonta nyt tässä vaan se ongelma on nyt kyllä se missä niitä uusia työpaikkoja on

työ ja elinkeinoministeriössä valmisteilla oleva lakimuutos julkisesta työvoimapalvelusta uhkaa romahduttaa palkkatukityöllistämisen palkkatuki on kuitenkin välityömarkkinoiden tärkein väline pitkäaikaistyöttömien tukemiseksi takaisin työelämään

äitien paluuta hoitovapaalta työhön kannustettaisiin parhaiten lisäämällä osa aikatyön mahdollisuuksia jakamalla vanhemmuuden kustannuksia tekemällä työelämästä inhimillisempää

osa jää hoitamaan lasta kotiin koska arvioi ettei pysty yhdistämään kilpailullista ja vaativaa työelämää ja pienen lapsen hoitamista samaan aikaan

etenkin yksinhuoltajilla haasteet ovat erittäin suuret